eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee toimenpide esityksen jolla kuntien lastensuojelutyöntekijöiden määrää lastensuojelutyössä vahvistetaan

se näkyy myös liikennepoliittisessa selonteossa ja liikennepolitiikan linjauksissa joissa tavoitellaan kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä

myös henkilöstön ammattiosaaminen saadaan parhaaseen käyttöön ja osaamista voidaan kehittää

silloin kun kunta voi työnantajana esimerkiksi tässä terveyskeskuksessa tarjota työntekijälle arkiseen työhön tukea ja joustoa terveyskeskus on myös selkeästi houkuttelevampi työnantaja

henkilökuntavajeet johtavat siihen että kuntalaiset joutuvat hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen siitä onko palvelu tarjolla vahvassa kunnassa vai jossakin hallintohimmelin syrjäisessä nurkassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

venäjän liikenteen kasvu ja sen kasvava merkitys koko maalle on huomioitu nostamalla alueen tärkeimmät liikennehankkeet tällä kaudella aloitettavien listalle

ensinnäkin opintotuki koko tämä lainsäädäntö koska se on hyvin poikkeuksellinen jos viitataan opiskelijoitten toimeentuloon kun katsomme sitä miten muut ihmiset voivat ansaita eikä heitä rajoiteta esimerkiksi työn ja toimeentulon kautta

arvoisa herra puhemies

tämähän on sellainen asia että me voisimme pohtia pikemminkin sitä voisimmeko me tukea tätä emmekä sitä vanhempien sidonnaisuutta ja tämä toisi sitä itsellistä opiskelijan omaa näkökulmaa siihen vahvemmin ja he olisivat entistä enemmän riippumattomia sitten myös vanhemmistaan mutta itse voisivat vaikuttaa omaan toimeentuloonsa

toisin sanoen nimenomaan tällä hetkellä ja nykyisellä kuntarakenteella suurella osalla kunnista ei ole edellytyksiä järjestää palveluita aidosti lähipalveluina

espanjan pankkien ongelmien taustalla on talouden lama ja säästöpankkisektorin kriisi johon liittyy kiinteistökuplan puhkeaminen

mutta arvoisa herra puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista

eli huoli jonka keskustapuolue esittää on todellinen jos jatkamme nykymenolla yhteistyöalueisiin ja hallintohimmeleihin tukeutuen

olemme täällä useamman päivän aikana todenneet että suomen tulevaisuus riippuu työstä ja kasvusta ja ennen kaikkea viennistä ja kun meillä on hyvä mahdollisuus venäjän rajan läheisyydessä hyötyä venäjän talouskasvusta niin se näkyy myös sitten tulevaisuudessa rajaliikenteen vahvana kasvuna

kiinteistöjen arvon lasku ja työttömyys ovat vaikeuttaneet pankkien tilaa ja sen seurauksena espanjan julkisen talouden ongelmat ovat kasvaneet

tästä yhtenä hyvänä esityksenä on opintorahan sitominen indeksiin jota on jo pitkään odotettu niin opiskelijoiden keskuudessa kuin myös muuallakin

venäjän wto jäsenyydellä on merkitystä myös tullitason laskemisena sekä muun muassa rautatiekuljetusten tuontitavaroiden maksujen laskemisena samalle tasolle venäjän sisäisten maksujen kanssa

olisin myös osaltani kysynyt varhaiskasvatuksesta sillä meillä on tuhannen taalan paikka tällä hetkellä tuoda monialainen laaja alainen näkökulma lasten ja perheitten tukemiseksi varhaiskasvatuksessa ja tämä koskettaa sekä opetuspuolta että sosiaali ja terveydenhuollon puolta

nyt espanja ei itse kykene pääomittamaan pankkejaan minkä takia se hakee apua ongelmiinsa tässä tilanteessa väliaikaiselta mekanismilta ervvltä koska pysyvä mekanismi evm ei ole vielä toimintakykyinen

lopuksi on todettava että jokainen rakenteellinen hallinnollinen tai toiminnallinen uudistus edellyttää myös yhteistyötä kuntapäättäjien ja henkilöstön kanssa ja ennen kaikkea hyvää johtamista niin kunnissa kuin valtiollakin

tällä hetkellä opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä he opiskelevat opiskelevatko he toisen asteen ammattiopistossa vai opiskelevatko he korkeakoulussa

koska kyse on väliaikaisesta mekanismista ervvstä suomi hakee omalle osuudelleen vakuudet samoin perustein kuin kreikan kohdalla

olisin kysynyt ministeri gustafssonilta milloin tämä työryhmä perustetaan ja millainen on tämän lain valmistelevan työryhmän kokoonpano koska sillä on myös suuri merkitys minkä muotoisena tämä lainsäädäntö tulee jatkossa

tästä syystä on ehdottoman tärkeää että me vahvistamme venäläisten tuomaa myönteistä kehitystä parantamalla rajanylityspaikkojen toimivuutta palvelutarjontaa sekä liikenneverkostoamme

nyt suurena huolena tämän yhteydessä on myös saimaan kanavan yhteydessä oleva huoltotie joka on aikoinaan perustettu nimenomaan kanavan huoltotieksi mutta josta on tullut vahva pääväylä liikennelogistiikkaväylä joka käytännössä ei enää pysty vastaanottamaan sitä liikennemassaa joka sieltä tulee

tämä on johdonmukaista sosialidemokraattista politiikkaa

vain jos toimimme yhteistyössä ja avoimesti voimme saada aikaan kestäviä tuloksia

jo viime kaudella oppositiossa ollessamme vaadimme että jos tukea annetaan tuelle pitää saada vakuudet sijoittajien ja pankkien vastuuta on lisättävä ja pankkitukien on oltava vastikkeellisia

haluan esittää hallitukselle täyttä luottamusta kun tätä työtä nyt lähdetään tosissaan kunnissa ja kuntalaisten kanssa tekemään

sitten toinen asia ministeri arhinmäelle

nyt esityksessä vanhempien tulorajaa korotetaan mikä vaikuttaa opintotuen määrään minkä seurauksena yhä useampi nuori saa parempaa opintotukea ja tulee myös opintotuen piiriin

tämä budjetti on hyvin vahva oikeudenmukaisuuden budjetti mutta se ei kuitenkaan toteudu kaikilta osin sillä toisen asteen opiskelijoitten tasa arvoinen kohtelu muihin opiskelijoihin nähden ei toteudu

kysyisin ministeriltä

missä vaiheessa hallitus lähtee vahvasti ajamaan myös tämän huoltotien tai siihen liittyvän korjaavan väylästön vahvistamista jotta se liikennemassa joka venäjältä tulee tai liikennöinti rajalla pystyttäisiin huolehtimaan asiallisesti ja turvallisesti

on todella hienoa että myös imatraluumäki kaksoisraiteen suunnittelu pääsee nyt käyntiin ja sen toteuttaminen samoin kuin yhteyden parantaminen imatralta venäjän rajalle on nostettu yhdeksi kolmesta kärkihankkeesta ja sen toteutukseen sitoudutaan myös seuraavalla hallituskaudella

tänään valtiovarainvaliokunnassa asiantuntijat totesivat että tilanne on erittäin vaikea mutta tuki on tarpeellinen sillä nyt mennään asioiden ytimeen

tavoitteena pitää olla edelleen että vanhempien vaikutus opintotukeen poistetaan kokonaan

opiskelijat eivät voi olla tässä suhteessa eriarvoisessa asemassa kuten äsken tässä keskustelussa tuli esille

jos jatkossa kaikki ulkomaankaupan kuljetukset voidaan suunnata imatrankosken rajanylityspaikan kautta se mahdollistaa myös henkilöliikenteen kapasiteetin nostamisen vainikkalan kautta ja suositun nopean allegro junan käytön lisäämisen

sosialidemokraattien linjan mukaiset vastuut toteutuvat vahvemmin ja paremmin kuin aikaisemmin

arvoisa herra puhemies

kyse ei kuitenkaan ole vain tuesta vaan pankeilta vaaditaan myös toimintojen uudelleen järjestelyjä kuten toimintojen karsimista tappioiden kirjaamista osingonjakokieltoa ylimääräisten palkkioiden maksujen keskeyttämistä

en ajatellut tulla tänne enää sanomaan mitään mutta tulin kun edustaja rehula tuossa äsken muisteli vanhoja ja sitten rupesi keskustelemaan myös omaishoidosta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

muistan itsekin tämän vanhasen ensimmäisen hallituskauden jolloinka omaishoidon perusteita rakennettiin suomeen ja täytyy myöntää että siltä osin omaishoito parani hyvinkin paljon

kyse ei ole vain pankkien tukemisesta vaan myös niiden tervehdyttämisestä

kuten sosialidemokraattien ryhmäpuheessa tuotiin esiin liikennepolitiikan tulee edistää taloutta ja työllisyyttä sekä taata sujuva turvallinen ja ympäristöystävällinen liikenne kansalaisille

tämä on oikea suunta ja nämä ovat oikeansuuntaisia päätöksiä jotka parantavat opiskelijoiden taloudellista asemaa ja siten myös heidän mahdollisuuttaan opiskella tavoiteajassa

kuten ministerin puheenvuorossa alussa todettiin asuntopolitiikan vaikeudet pitkät jonot vuokra asuntoihin ja asumisen kalleus kulminoituvat nimenomaan kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla

me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia pankkisektorille jotta ne toimisivat terveesti ja oikeudenmukaisesti

arvoisa puhemies

jotta liikenteen päästöt saadaan kääntymään laskuun liikennesuoritteita on vähennettävä ajoneuvokantaa uusittava ja vähäpäästöistä liikenneteknologiaa kehitettävä

kuntien taloustilanne on ajautumassa nopeasti heikkoon tilaan

sotainvalidien haitta asterajan lasku laajentaa avopalveluiden saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalveluiden omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin

kuten mietinnössä todetaan korkeakouluopiskelijoille esitetään opintorahan korottamista

alueiden suomi on rikkaus kuten täällä on tänään todettu mutta kyllä meidän on ymmärrettävä että vaikka asuntopolitiikkaa tarvitaan koko maassa niin isolla linjalla pitää vastata tämän ajan kysymyksiin rakentamalla asuntoja sinne missä työpaikatkin luontaisesti syntyvät

arvoisa puhemies

kuntien kasvavat palvelutarpeet ja vähenevät verotulot heikentävät kuntien taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia tehdä tulevaisuuden investointeja

nyt kuitenkin vuosien varrella on tullut paljon ongelmia omaishoitajille ja liittomme teki oikeuskanslerille valituksen nimenomaan siitä että eri kunnat hyvin yksipuolisesti heikensivät omaishoitajien sopimuksia eivät tuoneet korvaavia palveluja ei lisätty tukipalveluja tai sitten kun määrärahat loppuivat kesken uusia sopimuksia ei tehty vaikka kriteerit olisivat täyttyneet

se mikä tässä on tärkeintä on se että nyt näitä palveluita voidaan viedä kotiin koska heistä moni on siinä kunnossa että yksinkertaisesti on kaikkein järkevintä ja myös tehokkainta ja vaikuttavinta että tämä kuntoutus viedään avopalveluina kotiin

huoleksi on aiheellisesti nostettu se että voi syntyä tilanteita ettei opiskelija saa suoritettua kaikkia opintojaan siksi että puuttuva aine tai opintokokonaisuus tarjotaan esimerkiksi kerran

tästä syystä olen erittäin hämmästynyt keskustan takinkäännöstä suhtautumisessa euroon ja eurossa olemiseen

kuntataloudesta esitetään tällä hetkellä synkkiä arvioita

tällä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus työsuhdematkalipun käyttöönotossa ja sitä kautta suurien kaupunkiseutujen joukkoliikenteen käytössä

on ilmeistä että nykyisellä menolla emme voi jatkaa

me tarvitsemme ison asuntopoliittisen uudistuksen ja monipuolisia toimia kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä

mielestäni tämä esitys edellyttää tehokkuutta ja joustavuutta myös oppilaitoksilta yliopistoilta ja korkeakouluilta

käytännössä vastaus tuli puolisen vuotta sitten ja tuli selväksi että kunnat eivät toimi lainvastaisesti

valtiovarainministeriön arvion mukaan kriisikuntien määrä saattaa lisääntyä ensi ja seuraavana vuonna nopeasti

me tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ja tarvitsemme kohtuuhintaisuuden edistämistä jo olemassa olevassa asuntokannassa

meistä moni muistaa kuinka keskustalaiset puolustivat euroa ja kreikan tukemista

meillä on oikeus vaatia oppilaitoksilta nykyistä tehokkaampaa opetustarjontaa ja opinto ohjausta

vaikka tuolloin ei ollut vakuuksia eikä sijoittajavastuita siitä huolimatta keskustalaiset puolustivat raivokkaasti kreikan tukemista ja euroopan ja suomalaisten etua

näkisin että meillä yksi tärkeä asia on se mitä sosiaali ja terveysvaliokuntakin omassa esityksessään on todennut että meidän tehtävänä on viedä kotipalvelua ja niitä tarvittavia palveluita joita he tarvitsevat heille kotiin mutta meidän pitäisi myös arvioida se että nämä ovat oikeastaan viimeisiä hetkiä jolloinka tämä prosenttiluku pitäisi pystyä poistamaan kokonaan näistä palveluiden saatavuuskriteereistä

opetustarjonnan on oltava sellaista että se tukee opiskelijan nykyistä parempaa ja nopeampaa valmistumista ja työuran pidentämistä

kunnilla on oikeus yksipuolisesti irtisanoa sopimuksia talouteen vedoten ja omaishoitajille ei tarvitse järjestää tarvittavia palveluja

on todella harmillista että kansalaisille on värittynyt tästä virheellistä tietoa ja väitän että yhtenä syynä tässä ei ole ollut se että me valiokunnassa olemme kuulleet hyvin poikkeuksellisen paljon kunnioitettavan paljon asiantuntijoita vaan tämän lain valmistelun yhteydessä olisi ollut hyvä että olisi kuultu mikä olisi helpottanut silloin meidän valiokuntaprosessiakin

nyt tilanne on toinen oppositiossa

arvoisa herra puhemies

samalla kuntien toimintamenot kasvavat viitisen prosenttia vuodessa

sosialidemokraatit puolestaan suhtautuivat viime kaudella tehtyihin linjauksiin nihkeästi sillä vaadimme pankkien ja sijoittajien vastuuta vaadimme vakuuksia sekä sitä että jokainen maa vastaa ensisijaisesti itse omista pankeistaan suomalaisten ja veronmaksajien riskit pitää minimoida ei voi olla että sijoittajat ottavat voitot ja veronmaksajat maksavat tappiot

toivoisin kuitenkin että hallitus jatkaisi opiskelijoiden opintotuen parantamista perheellisten opiskelijoiden osalta siten että perheellisyys ei rankaise tai vaikeuta opintojen suorittamista tavoiteajassa

tämä yhtälö ei yksinkertaisesti toimi

keskustelun ytimenä on ollut kansainvälinen erittäin vaikea finanssitilanne joka on vaikuttanut ja heijastunut vahvasti myös suomen ja kuntien talouteen

sen takia tässä oikeastaan siihen lainvalmisteluprosessiin osoitan kritiikin en meidän valiokuntatyöhömme se oli erittäin ansiokasta

siltä osin olemme varmaan kaikki yhtä mieltä että peruspalveluministerin kansallinen ohjelma on tullut tarpeeseen

toinen jota toivon edelleen kehitettävän on se että opiskelijalla olisi oltava rajallinen oikeus opiskella sairauspäivärahakauden aikana

kunnallisen työmarkkinalaitoksen markku jalonen on arvioinut että talouden heikkenemisen myötä on mahdollista että jatkossa kunta alan lomautukset yleistyvät

haluan tässä yhteydessä vielä todeta sen että nyt tämä käsittelyssä oleva laki liittyy työttömyysturvan maksuperusteiden selkeyttämiseen elikkä tämä on hyvin pitkälle myös tekninen

nyt nämä puolueemme vaatimukset on toteutettu

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

jos opiskelija sairastaa esimerkiksi masennusta tai muita mielenterveysongelmia minkä takia hän on sairauspäivärahalla tuona aikana hänellä ei ole oikeutta opiskella

siitä huolimatta kuntien velkaantuminen jatkuu edelleen tulevan vuoden aikana

sen sijaan keskustalaiset sanovat että he haluavat kuulua euroon mutta eivät suostu tukemaan espanjalaisten pankkien tilannetta

tällä lailla ei todellakaan puututa osa aikaisuuteen ei kokoaikaisuuteen ei freelancertyön ongelmiin eikä niihin sisältöihin joita tuli meidän kuulemisen aikana hyvin paljon minkä takia me teimme nämä lausumat

arvoisa herra puhemies

omalta osaltani minun täytyy kuitenkin todeta että vaikka laissa on paljon hyvää ja se on oikean suuntainen mielestäni se on norpan suojelun ja tulevaisuuden kannalta kuitenkin riittämätön

on tietysti selvä että ensisijaisesti asumisen hintaan vaikutetaan asuntopoliittisella yleistuella ja rakentamista koskevilla toimenpiteillä

opiskelu voisi kuitenkin tukea hänen terveydentilaansa ja kuntoutumistaan

luottamus tulevaisuuteen on heikkoa

rajallinen opiskelu tukisi opiskelijan mahdollisuutta kuntoutua ja opinnoista suoriutumista sekä valmistumista nopeammassa ajassa myös keskustelu on päättynyt

keskustan esitys on käytännössä mahdoton

minulla on monia kysymyksiä jotka varmaan perustuvat siihen että en ole ollut näissä valiokunnissa jotka tätä asiaa ovat käsitelleet

mutta muutama kommentti vielä

edustaja palolan puheenvuorosta on helppo jatkaa siltä osin että vaikka meidän pääsääntömme on se että ihmiset asuvat ensisijaisesti kotona me tarvitsemme lisää myös erilaisia yhteisöllisen palveluasumisen muotoja